teimme aivan oikeita ratkaisuja mutta esimerkiksi maakuntien määrässä olisin ollut valmis siihen että niitä olisi eurooppalaisessa suomessa voitu hyvin vähentää

ja jos oikein ymmärsin niin aika laajasti keskusteluissa kannatetaan myös televisiossa muistan vihreiden ryhmäpuheenjohtajan kannattaneen turvapaikkapolitiikassa yhteisiä pelisääntöjä eun sisällä

mutta silloin niin kuin edustaja kymäläinen ihan oikein esille toi meidän pitää varmistaa se että työmatkavähennys on riittävä niin sanottuun pakolliseen ajoon

ylen tarjonnan laajentaminen on minun mielestäni ongelma myös siksi että sen liiketoimintalogiikka poikkeaa riippumattomista viestimistä

tuon jonka päivällä jo nostin esille huolen kirjastojen liikunnan ja nuorisotoimen asemasta tässä kokonaisuudessa tai sijoittumisesta näihin uusiin toimiin haluan edelleen nostaa esille ja toivon että siihen nyt tämän asian jatkokäsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota

minä en etsi syyllisiä

tämän keskustelun aloite ei ole se että paikka syy ei ole islannissa taikka usassa

viimeisenä kriha veteraanit jotka ovat sitten uusi veteraanien joukko

resurssimme riittävät auttamaan heitä jotka aidosti oikeasti apua tarvitsevat ja sen takia kannattaa panoksia enempi sinne laittaa

keskustelua

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen

jatkossa kansainvälistä suojelua saisi vain hakija joka täyttää nämä kansainvälisen tai eu lainsäädäntöön perustuvat edellytykset

kysyisin onko se ehtinyt jo ministereiden pöydälle

arvoisa puhemies

edustaja elomaan puheenvuoro sai minut vielä intoutumaan toisen kerran tänne puhujapönttöön

nämä muut viestimet joutuvat miettimään joka kerta miten ne saavat tuon oman palvelunsa toimimaan niin että se on kannattavaa ja että ne ylipäätään voivat tuon palvelun tarjota

esityksen mukaan elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten toiminta ajatuksena olisi ennen muuta tukea tätä alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano ja kehittämistehtäviä näillä alueilla

edustaja elomaa kertoi opintotuen indeksiin sitomisesta joka todellakin on yksi hallitusohjelmaan kirjattu tärkeä toimenpide

tässä tarkoituksessa keskus edistäisi muun muassa yrittäjyyttä

nostan toisen esimerkin missä minun mielestäni yle on sellaisella alueella jolla sen keskeisen tehtävän perusteella sen ei minun mielestäni tulisi olla

ennen muuta niin kuin tässä esityksessä todetaan asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja tuloksellisesti toimivalla aluehallinnolla on keskeinen merkitys yritysten toimintaedellytysten parantamisessa ja niiden kehittymisen kannalta

nyt kuitenkin kun edustaja elomaa arvosteli sitä että se tapahtuu ei tämän hallituskauden ensimmäisenä vuonna vaan vasta hallituskauden jälkimmäisellä puoliskolla täytyy todeta että hallitusohjelma on neljän vuoden ohjelma ja emme kaikkea muutakaan tee tämän ensimmäisen kevään ja syksyn aikana

tähän kannattaa erityisen suurta huomiota nyt näitä uusia toimijoita pystyyn laitettaessa kiinnittää huomiota

ylehän teki nyt uuden sopimuksen hbo yhtiön suosikkisarjoista omille kanavilleen

silloinhan toki voisi vaaleja järjestää joka vuosi jos kaikki vaalilupaukset ja hyvät teot pitäisi tehdä ensimmäisen puolen vuoden aikana kun eduskunta on työnsä aloittanut

tämä opintotuen indeksiin sitominen jonka nyt jyrki kataisen hallitus on luvannut toteuttaa on jatkoa sille kokoomuksen opiskelijamyönteiselle politiikalle joka sai alkunsa viime hallituskaudella

näitä ohjelmia joita nyt esitetään ovat muun muassa sopranos ja the pacific ohjelmasarjat

haluan aluksi muutamaa puheenvuoroa kommentoida ja kiittää siitä että ministeri henriksson on ollut koko keskustelun ajan täällä kuuntelemassa mitä kansanedustajilla on sanottavana

voi kysyä minun mielestäni ihan perustellusti mitä lisää suomalainen katsoja saa siitä että yle ostaa näitä ja kilpailee isolla rahalla näistä ohjelmista jotka jo muutenkin suomessa näkyivät

voi kysyä myös sitä onko oikein että yle on kilpaillut vuosien aikana esimerkiksi erilaisten urheilusarjojen kovista tv oikeuksista kun kerran tosiasia on kuitenkin hyvät edustajat se että suomalainen tvn katsoja lopulta maksaa tuon sisäisen kilpailun sen kilpailun jota käyvät mainosrahoitteiset kanavat ja yleisradio joka saa rahansa toisella tavalla

teimme uudistuksia siihen että kun opiskelija sairastuu niin hänellä on paremmat mahdollisuudet jatkaa opintoja ja teimme muutamia muita selkeitä parannuksia opiskelijoiden arkeen

tuossa aivan keskustelun alussa edustaja salonen minun mielestäni hyvällä tavalla pohti avoliiton ja avioliiton problematiikkaa taikka sitä miten tässä lainsäädännössä näihin suhtaudutaan ja miten ehkä tulevaisuudessa voisi suhtautua

arvoisa puhemies

kuitenkin on syytä muistaa kun edustaja elomaa toi sen esille että perussuomalaiset kannattavat myös tätä indeksiin sitomista jonka hallitus on nyt toteuttamassa että vaikka se sidottaisiin huomenna indeksiin niin se ei takaa sitä että meidän opintotukemme mahdollistaisi täysipäiväisen opiskelun

näin suomalainen kilpailu nostaa näitä lisenssimaksuja ja aina suomalainen tvn katsoja on maksaja on sitten kyse siitä voittaako yle vai voittaako joku toinen joka tapauksessa suomalainen tvn katsoja on se maksaja

myös edustaja grahn laasonen hetki sitten toi minun mielestäni hyvällä tavalla esille aitoa tutkimustietoa siitä minkälaisia asioita tämän lainsäädännön taustalla on

heinäluoman puheessa on vähän sellaista kitkerien pihlajanmarjojen makua kun hänen ollessaan valtiovarainministerinä ei opintorahaa korotettu

arvoisa puhemies

budjettiriihen alla valtion ja helsingin seudun kuntien kanssa sovittiin siitä että saadaan lisää kaavoituksen piiriin alueita ja nimenomaan niin että ne tulevat lähelle joukkoliikennettä

arvoisa puhemies

kasvi nosti erittäin hyvin erään tärkeän huomion esille biometriset tunnisteet näissä elokuvavuokraamoissa joissa se kovaa vauhtia yleistyy toisena kuntosalit ja niissä ilmenevät ja piilevät vaaratekijät

arvoisa puhemies

tämä on arvokas ja hyvä ratkaisu ja pitää jatkossa olla niin että kun tehdään isompia ratkaisuja esimerkiksi raideliikenteen parissa niin näiden varteen pitää tehdä sopimuksia siitä että sinne myös saadaan asumista ja asuntoja nopeasti

voisi aivan perustellusti kysyä ovatko suomalaiset sanomalehdet ja yle kilpailijoita vai yhteistyökumppaneita mitä niiden pitäisi olla

olen surullinen tuonhenkisistä puheista ja olen myös surullinen niiden seksuaalivähemmistöihin kuuluvien puolesta jotka mahdollisesti ovat perussuomalaisia äänestäneet jos heidän äänensä edes perussuomalaisille kelpaavat

ja ymmärtääkseni perussuomalaistenkaan esitys ei lähtenyt siitä että opintotukeen tehtäisiin selkeää tasokorotusta

kasvin tapaisia asiantuntijoita jotka myös täällä sitten hyvää lainsäädäntöä vielä tarkastelevat ja myös nostavat esille niitä haasteita joita internet maailmassa sähköisen viestinnän maailmassa koko ajan uusia tulee

ymmärrän sen että tätä tasokorotusta ette ole tehneet se on hyvä meillä ei ole tähän tällä hetkellä varaa mutta meidän pitää tällä hallituskaudella lähteä miettimään opintotuen rakenteellista uudistamista

on myönteistä että asuntorahastosta varaudutaan nyt tukemaan uusia korkotukiasuntoja ja lisäksi vuokra asuntotuotantoa

minun mielestäni on todella loukkaavaa tuohon sävyyn puhua ihmisistä jotka ovat ihmisiä jotka rakastavat toisiaan ja rakastavat lapsiaan ja rakastavat läheisiään

heinäluomalla olisi ollut halutessaan mahdollisuus hoitaa tasokorotus opintorahaan

arvoisa puhemies

pidän myös hyvänä sitä että myös hissi ja näihin peruskorjauksiin rahaa löytyy myös ensi vuonna pieniä määriä

arvoisa puhemies

millä tavalla opintotuesta siitä kokonaisuudesta jonkin verran lisää rahaa siihen ohjaamalla mutta ei merkittävästi vaan rakennetta uudistamalla saataisiin sellainen kokonaisuus että se mahdollistaisi kokopäiväisen opiskelun mutta myös määrätietoisen opiskelun eli sellaisen opiskelun että opiskelemaan lähdettäessä opiskelu olisi mahdollista ja se myös kannustaisi valmistumaan

tietysti tämä on maailma jossa paljon on asiantuntijoita ja monta kertaa käy niin että ne asiantuntijat ovat jopa meitä nuorimpiakin kansanedustajia paljon nuorempia ja näin käy monessa kodissakin

itse kannatan sitä että tällaisella maksulla tuo ylen rahoitus tulevaisuudessakin tullaan keräämään

arvoisa puhemies

sen elvyttävä vaikutushan tulee nimenomaan siitä että tämä kelamaksun kevennys tulee nyt heti keväällä mutta tuo ed

nyt on keskustelua käyty uskonnollisista teurastuksista ja siitä missä järjestyksessä tainnutus ja verenlasku tapahtuvat ovatko ne yhtäaikaisia

hämmästelen sitä keskustelua jossa esimerkiksi edellä edustaja myllykoski toteaa että tästä ei ole mitään hyötyä suomalaiselle yhteiskunnalle

perustelen sen arvoisa edustaja niikko sillä että minun mielestäni ei ole mahdollista sanoa että joku perhe on automaattisesti hyvä tai joku perhe automaattisesti huono

meillä on paljon sellaisia taloja jotka pian ovat asumiskelvottomia sen takia että ihmiset vain vanhenevat ja niihin tarvittaisiin ennen muuta hissejä

tässä ollaan myös hyvällä tavalla vastaamassa siihenkin haasteeseen että perheissä voitaisiin tietää hyvin miten kauppaa netissä käydään kuka sitä kauppaa käy ja toisaalta pystytään vastaamaan siihen että lapset eivät tee esimerkiksi vanhempiensa nimissä taikka joillain tekaistuilla nimillä kauppaa sellaisissa paikoissa joissa se tällä hetkellä on mahdollista

kyllä itse tässä olen sen väen kannalla joka tässä salissa on kannattanut tainnutusta ennen verenlaskun aloittamista inhimillisyyden näkökulmasta

oli opiskelijoille onni että kokoomus tuli hallitukseen sillä edellinenkin korotus oli tehty silloin kun kokoomus oli hallituksessa

kannustan ja toivon että te arvoisa ministeri olette jatkossakin näissä ponnekas

mutta näillä aiemmin esittämilläni esimerkeillä halusin nostaa keskusteluun sitä mihin tuon haarukan sitten tulevaisuudessa pitäisi asettua missä kokoluokassa mediamaksun pitäisi olla

eli opintoraha nousee näköjään ainoastaan silloin kun kokoomus on hallituksessa ja tämä tietysti kannattaa opiskelijoidenkin muistaa

kun me olemme antaneet ohjeistuksia esimerkiksi ikkunoiden energiatehokkuudesta niin meillä on tapahtunut merkittävää muutosta siinä ja tämän lain isoin asia on se että emme me haluakaan puuttua siihen millä tavalla edustaja myllykosken perhe tai jonkun muun perhe käyttää vettä tai käyttää sähköä vaan me haluamme lisätä tietoa rakentamisesta ja me haluamme lisätä tietoa ostajalle kun hän ostaa asunnon

itse olen sitä mieltä että vaikka perinteitä pitää voida kunnioittaa ovat ne sitten minkä uskonnon perinteitä tahansa niin niiden edelle pitää kuitenkin mennä inhimillisyys on sitten kyse vaikkapa tyttölasten silpomisesta taikka poikien ympärileikkauksesta

kokoomus on tehnyt oman rakenteellisen uudistusesityksensä ja se lähtee nimenomaan tämäntyyppisistä elementeistä

haluammeko me olla kilpailemassa näillä mediamaksuilla näistä edellä mainitsemistani tv ohjelmista siitä minun mielestäni olisi aiheellista myös keskustella

samanlainen etu syntyy myös yrityksille ja se etu tulee juuri nyt käyttöön ja toista kautta kerätään sitten vasta myöhempään ajankohtaan

netin turvallisuus on hyvin olennainen kysymys

edustajakollega tommy tabermann istui tuolla salin vasemmassa takakulmassa viime kaudella ja hänen tehtävänsä oli tuoda tähän saliin rakkauden viestiä

itse toivoisin että myös muut puolueet perussuomalaiset merkittävimpänä oppositiopuolueena tekisivät oman esityksensä opintotuen tulevaisuudesta ja toivon että se ei ole pelkästään rahan varaan rakentuva kun kerran tekin tiedätte sen että meidän yhteiskunnallamme ei ole siihen varaa että korottaisimme opintotukea niin paljon että se esimerkiksi takaisi helsingin vuokratasolla asumisen ja opiskelun täysipäiväisesti ilman mitään muuta tulorahoitusta

palvelut siirtyvät koko ajan yhä enemmän nettiin sen takia että lähipalvelut vähenevät mutta myös sen takia että me haluamme käyttää niitä palveluita kodin läheltä painaa nappia ja tilata kenkiä tilata dvditä kaikkea muuta mahdollista

minun mielestäni niissä pitää tämän päivän suomessa länsimaassa ja mielellään kaikissa maissa noudattaa tiettyä inhimillisyyttä ja erittäin korkeaa ammattitaitoa

arvoisa puhemies

voisi ihan perustellusti myös miettiä sitä voisiko osan näistä ylen toiminnoista rahoittaa jollain muullakin tavalla kuin mediamaksulla

keskustelu päättyi dr

eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen

se työ jäi todellakin kesken ja näyttää että tässä eduskunnassa tommy tabermannilla olisi vieläkin suurempi työsarka

minun mielestäni ne on pitänytkin voida kieltää sillä tavalla tehtyinä kuin niitä on ehkä vuosisatojen taikka vuosituhansien saatossa tehty

varmasti joku oli aikanaan sitä mieltä tässä salissa kun ryhdyttiin keskustelemaan kuntokartoituksista ja kosteusmittauksistakin että ne ovat turhia tietoja

ja on hyvä että siihen nyt luodaan vahvan tunnistamisen keinot jotka ovat sitten meidän kaikkien itse kunkin identiteettiä turvaamassa myös internetissä jossa tällä hetkellä se on hyvin kyseenalaista

me olemme päättäneet kokoomuksessa että me myös jatkamme tällä tiellä ja me olemme nostaneet indeksiin sitomisen tänä vuonna omassa opintotuen rakenneuudistuslausunnossamme esille ja me tulemme sen tekemään me tulemme hoitamaan tätä työtä määrätietoisesti tulevaisuudessa

itse kannatan sitä että eläimet teurastetaan ne sitten uskonnollisen teurastuksen kautta taikka muulla tavalla saavat inhimillisen lopetuksen

minä ajattelen itse niin että hyvä perhe on sellainen joka rakastaa joka rakastaa lapsiaan ja jossa rakastetaan toisia

arvoisa puhemies

tänä päivänä ne tehdään lähes kaikkiin asuntoihin kaupan yhteydessä ja ympäristövaliokunta nimenomaan nosti esille tämän puolen että jos pystyisimmekin siihen että tämä energiatodistus tehtäisiin siinä samassa toimenpiteessä kuin esimerkiksi kuntokartoitusta ja kosteusmittauksia niin silloin kustannukset olisivat huomattavasti pienemmät kuin nämä jotka esille ovat nousseet

en luonnollisestikaan tarkoittanut sitä että valiokunnan pitäisi se laki osata kirjoittaa lopulliseen muotoon taikka että lakialoite olisi sellainen että se hyväksyttäisiin yksi yhteen

se aivan oikealla tavalla hallitusohjelman mukaisesti tulee varmasti hillitsemään lääkekustannusten kasvua suomessa

laissa yksityiskohdat on varsin hyvin läpikäyty siitä kiitokset viestintäministeri lindenille ja uskon että tästä tulee niin kuin ed

toivon että perussuomalaiset esittävät jossain vaiheessa tämäntyyppisen sivistyspoliittisen ohjelman opiskelijoiden aseman vahvistamiseksi

minä en hirveästi näe siinä eroa onko siinä perheessä yksi vanhempi vai kaksi vanhempaa yksi lapsi vai kolme lasta tärkeintä on se että siinä perheessä on reilusti ja vähän ehkä ylitsekin rakkautta ja siitä usein on kyse

näin kun olen kiertänyt katsomassa vaikkapa suomalaista ruuantuotantoa niin siellä on tehty erittäin ansiokasta ja hyvää työtä sen eteen että tuo lopetus on kaikissa tilanteissa inhimillinen

ymmärtääkseni tällä hetkellä yksikään kansalaisaloite ei ole ollut eivätkä ole tulevatkaan joita nyt ollaan jättämässä valmista lainsäädäntöä niin että ne voitaisiin tuoda tänne yhtä lailla kuin hallituksen esitykset

mielenkiinnolla vaikka en itse näissä kyseisissä valiokunnissa olekaan olen tämän asian etenemistä seurannut erityisellä mielenkiinnolla sitä miten tässä on esille otettu nyt esimerkiksi nämä kansainväliset lääkevalmistajat ja myös sitä uhkaa mitä tapahtuu mahdollisesti kauppapoliittisesti ja kauppaoikeudellisesti nämä ovat nousseet esille muun muassa ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä jonka he ovat tähän asiaan antaneet

se on malliltaan sen tyyppinen että opintojen alkuvaiheessa tuetaan selkeästi vahvemmin opiskelijoita ja sitten jos opinnot venyvät niin siinä vaiheessa myös tuo opintotuki hivenen pienenee ja lainaosuus kasvaa

mutta varma olen myös siitä että tähänkin lakiin saamme palata ja joudumme palaamaan varmasti lähitulevaisuudessa kun sähköinen maailma internet maailma ottaa seuraavan ison askelen jälleen eteenpäin

on keskusteltu ja esitetty että pitäisi olla jonkinlainen valitusmaksu että ei varsinkaan ketjutettaisi erilaisia valituksia investointien jarruttamiseksi

arvoisa puhemies

tässä laitettiin aika lailla yksi yhteen että jollain tavalla miehen ja naisen välinen parisuhde ja perhe olisivat aina niin vallan erinomaisia

kyllä me valiokunnassa pidimme näitä esillä olleita kustannuksia todellakin aika korkeina ja emme usko siihen että ne tulevat olemaan näitä toteutuvia

ymmärtääkseni ensimmäinenkin kansalaisaloite oli muodoltaan sentyyppinen että se olisi vaatinut eduskunnan päätöksen jälkeen jatkovalmistelun lain tasolle ja sen jälkeen uuden eduskuntakäsittelyn

tässä salissa on nyt täällä penkeissä keskusteltu siitä että tästä puuttuisi jotain mitä valiokunnan käsittelyssä on esillä ollut

aiheellisesti on kysytty ovatko nämä yleisen oikeustajun mukaisia

mutta näistä investoinneista osa on siis lupaprosessissa kiinni mutta myös osa eri oikeuksissa ja eri oikeusasteissa

mutta tämän lain paremmuus verrattuna esimerkiksi ruotsin malliin on se että me emme halua mitata sitä millä tavalla joku perhe käyttää energiaa vaan tämä todistus tulee mittaamaan ja kertomaan siitä minkälainen kiinteistö millainen se rakennus on

sitäkin viime hallituskaudella teimme entistä kannustavammaksi ja myönteisemmäksi eli vaikka se on nimeltään laina niin se on varsin myönteistä lainaa jos sellaista ihmiselle nyt yleensä voi olla

on varsin surullista että tässä maassa on paljon sellaisia perheitä jotka ovat avioliitossa joilla on lapsia eikä niissä perheissä kaikki ole hyvin

minun mielestäni se on nyt oleellinen tieto ja se pitäisi saada kyllä tietoon että jos tässä pitäisi lukea että se koskee esimerkiksi vain sitä että teurastajana on eläimen omistaja ja hän teurastaa yksittäisen poron omaan käyttöönsä jos sitä tällä tavoitellaan ja ainakin tuossa kuulin että yksi valiokunnan jäsenistä oli sitä mieltä että tämä on väärin kirjoitettu tai erilainen kuin valiokunnan kokouksessa on päätetty niin toivon että ainakin toisessa käsittelyssä asia olisi varmennettu

söderman ette varmasti pysty sitä osoittamaan että meidän huoltosuhteemme muuttuminen ei vaikuttaisi jotenkin suomalaiseen yhteiskuntaan

näin kävi kun vertaa ajankohtaisen kakkosen keväällä esille nostamaa raiskaustapausta ja hämeessä tapahtunutta olutvarkautta

minun mielestäni valiokunta voisi ja sen pitäisi näissä tilanteissa käydä se perusteellinen asiantuntijakuuleminen tehdä jonkinlainen päätelmä siitä on se sitten mietintö tai joku muu ja sille kun saadaan vahva eduskunnan tuki niin sen jälkeen minun mielestäni ja hallitus ja ministeriöt niin hallituksen ja ministeriöiden pitäisi ryhtyä toimiin itse lain teknisen loppuunsaattamisen takaamiseksi

tämä on yksi asia mikä vaatii jonkin verran korjausta ja pidän myönteisenä sitä että hallitus on nyt lähtenyt myös korottamaan oikeudenkäyntimaksuja

mutta syytä on muistaa sekin että opiskelijat ovat oikeastaan ainoa sellainen joukko selkeä ryhmä suomessa joka joutuu arjen elämiseen ottamaan lainaa kun opintotuki kokonaisuudessaan on opintoraha asumislisä ja sitten opintolaina ja lainan varassa eläminen ei tietystikään ole kenellekään se päätarkoitus

tietenkin voi miettiä sitä kun sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnossa todetaan että ottaen huomioon että huomattava osa analogiamenetelmäpatenteista umpeutuu jo muutamien lähivuosien aikana ei rajauksen poistamisella ole pitkäaikaisia taloudellisia vaikutuksia yritysten toimintaan

minun tuttavapiirissäni on perhe jossa on vain äiti ja kaksi lasta ja se perhe on erinomainen

tällä viikolla itse helsingin sanomien haastattelussa totesin että minä haluan kantaa vastuuta ikäihmisistä ja minä haluan kantaa vastuuta niin että tuo piikki ei pelkästään jää meidän lapsillemme tai lapsenlapsillemme maksettavaksi

arvoisa rouva puhemies

niin kuin valiokunnan perusteluissa todetaan uudistuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä tuomioistuintuloja ja tehostaa maksujen ohjausvaikutusta niin että tuomioistuimissa vähenisivät sellaiset asiat joissa oikeusturvaintressi on pieni

vastaavan rangaistuksen sai olutta riihimäkeläisestä liikkeestä vienyt nainen

siellä on isän mallia isovanhemmista siellä on enää isän mallia läheisistä ystävistä ja monesta muusta

toki voi kysyä miksi tällainen muutos sitten täytyy tehdä eikä sallia tätä siirtymäaikaa jota on tälle asialle myös esitetty

tämä on oleellista ja minä haluan tehdä tätä ennen muuta vastuullisella tavalla